elintarvikeketju on noussut esille ja se on kahden keskittymän armoilla

asiantuntijakuulemiset ovat olleet asian perusteellisen käsittelyn aikana ristiriitaisia ja esityksen vaikutuksista ja merkittävyydestä on myös tuotu esille varsin erilaisia näkemyksiä

tämä tappio minkä kansantalous kohtaa tupakoinnin seurauksena on siis noin miljardin luokkaa miljardin luokkaa per vuosi

saatavilla olevat tilastot on käsittelyn aikana riitautettu mikä ei ole ollut omiaan helpottamaan tai nopeuttamaan asian käsittelyä ja päätöksentekoa

esimerkkejä

hollannin hallitus kaatui ranskan presidentti vaihtunee ja näillä molemmilla asioilla monen muun muassa on vaikutusta euhun ja eun tulevaisuuteen

joka vuosi menetetään miljardi siinä

kabotaasilla on arvioitu olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa tyhjänä ajamisen välttämisen kuljetuskustannusten optimoinnin ja päästöjen vähentämisen kannalta

portugali kolkuttaa ovia ja portugali on erittäin sidonnainen espanjan kanssa jolloin espanja on erittäin lähellä tulla perässä

ervvtä ja väistyvää takaajaa koskevan lausunnon mukaan on hyvin todennäköistä että italiakin on sitten siinä samassa syssyssä

lisäksi nämä kuljetukset tuovat suomalaisille kuljetusyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia muissa jäsenmaissa mistä selkeänä osoituksena on että virallisten tilastojen mukaan suomalaisten kuljetusyritysten ulkomailla harjoittaman kabotaasin määrä on moninkertainen verrattuna ulkomaalaisten kuljetusyritysten suomessa harjoittamaan kabotaasiin

no ei se välttämättä just siitä tulekaan vaan asioitten yhteisvaikutus on se mistä tulevat nämä sairaudet mutta tupakalla on huomattava merkitys siinä yhteisvaikutuspotissa ja sen takia tämä on erittäin tarkasti käsiteltävä asia

näin ollen kysymys kuuluu tällä hetkellä

mitä tulee näitten sairauksien pelkoon ja myös siihen rahanmenetykseen mitä tupakoija kokee vuositasolla se on ihan kohtalainen summa minä en tunne kovinkaan monta tupakoitsijaa joka ei olisi yrittänyt tupakkalakkoa

kabotaasin määrästä suomessa on vaikea saada luotettavaa tietoa ja se on kuule myös kansien asiantuntijakuulemisessakin tästä on esitetty selkeästi toisistaan poikkeavia näkemyksiä

pelastusveneitä ei riitä normaalille kansalle

eli me myönnämme että laitonta kabotaasia on ja pitää myös tiedostaa että laiton kabotaasi on laitonta kabotaasia nyt ja tämän muutoksen jälkeenkin ja laittomaan kabotaasiin tulee puuttua voimakkaalla kädellä

minä väitän että se on jopa isompi mutta koska näitä tupakkalakkoa yrittäneitä on näin paljon se kertoo siitä että se ei kuitenkaan ole semmoinen asia mitä välttämättä haluaisi että oma lapsi rupeaa joskus tekemään

arvoisa puhemies

vielä tämä evm takausjärjestelmä mitä te olette ylistäneet lähes jokaisessa puheessa että nyt suunta on kohti parempaa tulevaisuutta on varsinainen troijan hevonen

asiantuntijakuulemisessa on tuotu laajasti esille erilaisia vakavia huolia muun muassa toimijoiden tasapuolisen kilpailun edellytyksiin ja harmaan talouden lisääntymiseen liittyen mikäli kabotaasikuljetusten määrä suomessa kasvaisi jatkossa

tämän avulla te ujutatte evmn troijan hevosen suomen järjestelmään ja sen sisältä paljastuu liittovaltio

niin kuin äskeisessä keskustelussa oli se että keneltä tämä on pois niin tämähän ei ole pois keneltäkään joka nyt laillisesti polttaa

nelisen vuotta viitisen vuotta on siihen kun he saisivat aloittaa tupakanpolton nykylailla mutta tämä estäisi sen

ennen kaikkea mahdollisten lieveilmiöiden torjuminen vaatii valvonnan tehokkuutta sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi

eli tämä joustava voimaantulo on se tämän lain punainen lanka mikä tekee tästä semmoisen että tämä voi onnistua ja jos tämä onnistuu niin yhteiskuntamme säästää noin miljardin per vuosi

valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenteenharjoittajan tulee voida esittää kabotaasikuljetuksissa selvät todisteet saapuvasta kansainvälisestä kuljetuksesta sekä kustakin sitä seuraavasta kabotaasimatkasta

ja kuten tosiaan alussa sanoin niin tämä tarkistettiin myös sen perusteella onko tämä perustuslain mukainen

tässä on ollut epäselvyyttä matkan varrella että onko rahtikirja oltava vai ei

valiokunta edellyttää että liikenne ja viestintäministeriö ja sisäasiainministeriö varmistavat yhteistyössä että kabotaasikuljetuksia koskevan eun tavaraliikennelupa asetuksen kabotaasikuljetuksia koskevien säännösten noudattaminen varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti ja kiinnitetään erityisesti huomiota tien päällä tehtävään kabotaasikuljetusten rahtikirjoja koskevaan viranomaisvalvontaan

alueellinen maanpuolustustahto voi kärsiä kun varuskuntia lakkautetaan ja sitä kautta on erittäin tärkeää että maanpuolustusjärjestöjen toimintaa tuetaan

valiokunta korostaa että poliisi tulli ja rajavartiomiehillä on oikeus myös pysäyttää ajoneuvot tarvittavien asiakirjojen tarkistamiseksi

edustaja vikman nosti esille toisen asian mitä olin nostamassa esille

valiokunta pitää myös välttämättömänä että mahdollisimman pikaisesti arvioidaan sähköisen rahtikirjan tai muiden sähköisten menettelytapojen ja tekniikoiden käyttöönoton mahdollisuudet sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi

näitä vammautumisia tulisi vähemmän jos rauhanturvaajien suojaustasosta pidetään huolta niin kalusteiden kuin varusteidenkin kohdalta

jos syntymävuoden ensimmäinen numero on kakkonen niin myyjä tietää että tälle henkilölle en voi myydä joten tätä mahdollisuutta ja tällä liukuma ajalla mahdollistettua hyvää lopputulosta nyt ei voi menettää vaan tämä toivottavasti sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä otetaan vakavasti käsittelyyn

lisäksi tulee arvioida muutoinkin kattavasti miten kuljetusyritysten tasapuoliset kilpailun edellytykset voidaan turvata ja ehkäistä mahdolliset lieveilmiöt markkinoilla

markkinoiden tasapuoliset kilpailun edellytykset vaativat välttämättä myös työsuhteisiin liittyvien velvoitteiden tasapuolista noudattamista kuljetusyrityksissä

edustaja kataja on kyllä oikeassa siinä että rikkaampi osa yhteiskuntaamme kuluttaa enemmän ja sitä kautta alvin noston keinoin he maksavat enemmän mutta en kyllä ymmärrä miten se poistaa sen todellisuuden että alvi on tasavero ja se tuntuu köyhemmän pussissa kaikista kovimmin

mitä te aiotte tehdä

valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös kabotaasikuljetuksissa tulee noudattaa suomen lainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimuksia soveltuvin osin mutta näin ei käytännössä aina tapahdu

sitten näihin suurpetoasioihin niin paljon keskustelu keskittyy pohjoiseen ja porotalousalueelle mikä on sinänsä ymmärrettävää

ja ettei kenelläkään olisi epäilyjä siitä onko tämä perustuslain vastainen niin siellä on myös pohdittava sitten se pitäisikö tämä lähettää perustuslakivaliokuntaan

mutta nykypäivänä suurpetoja on myös etelässä ja esimerkiksi ongelmasusia on ihan jo pihapiirissä pentuineen kaikkineen ja silloin nämä pennut oppivat tottuvat ihmiseen ja ovat entistä rohkeampia ja niistä voi tulla tulevaisuudessa todellinen ongelma

valiokunta viittaa työ ja tasa arvovaliokunnan mietintöön päivätty tälle vuodelle jossa esitettiin esille taa ja jos jossa tuotiin esille tarve seurata tarkasti uuden eu sääntelyyn perustuvan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain vaikutuksia maantiekuljetuksiin

miten tätä petokantaa voidaan karsia varsinkin näiden ongelmapetojen kohdalla

mietinnön mukaan erityisesti kyseisen lain työskentelyä koskevat ja laissa säädetyt ilmoitus ynnä muiden velvollisuuksien edellytyksenä olevat vähimmäisaikarajat sopivat huonosti maantiekuljetuksiin ja seurannan pohjalta tulisi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin mainituilla lailla voimaan saatettavan direktiivin täytäntöönpanon tehostamiseksi

on täysin selvää että tämmöistä kilpailutilannetta vääristävää ja tehotonta säädäntöä ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä eikä edistää ihan sen alkusynnyinsijoilta alkaen se olisi pitänyt torpata jo imossa

jos joku sanoo nyt luonnonsuojelullisia näkökantoja tähän että ei susia saa ampua niin mitä tehdään sitten esimerkiksi metsäpeurakannalle jota karsivat erittäin paljon sudet ja ilvekset

liikenne ja viestintävaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen että saadun selvityksen mukaan eu tasolla komissio on alustavasti tuonut esille maantieliikenteen sääntelyä koskevien uusien ehdotusten yhteydessä että lähetettyjen työntekijöiden sääntelyjä maantiekuljetuksessa sisällytettäisiin tulevaisuudessa nimenomaan maantiekuljetuksia koskevaan sääntelyyn

toisin kuitenkin kävi ja nyt tämä epäonnistunut rikkimääräys on tosiaan kilpailutilannetta vääristävä ja sitä perustellaan terveyshyödyillä joita ei kuitenkaan esimerkiksi täällä suomessa ole kovinkaan paljon saatavilla

valiokunta toivoo että tätä kautta säännösten tasapuolisen noudattamisen ongelmiin saadaan jatkossa selkeitä parannuksia

kyseisen sääntelyn valmisteluun tulee osallistua aktiivisesti mutta näihin kysymyksiin on joka tapauksessa etsittävä jo lyhyemmällä aikavälillä kokonaan uusia ja toimivia ratkaisuja sekä kansallisesti että eu tasolla

jos ja kun tätä perustellaan terveyshyödyillä niin eikö esimerkiksi välimeren rannoilla ole isoja kaupunkeja merenrantakaupunkeja joiden terveydestä pitäisi huolehtia

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että eun tavaraliikennelupa asetukseen liittyy keskeisesti kabotaasikuljetusten tilapäisyyttä koskeva vaatimus

heillä on vain tämä meidän kilpailuhaittamme tuoma kilpailuetu ja tämä on sitten ranskasta etelään päin

asetuksen mukaan kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan kansallista liikennettä jota harjoitetaan tilapäisesti toisen lukuun vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen asetuksen mukaisesti

tämä on ollut alusta asti epäonnistunut ja huono ja mielestämme tässäkin vaiheessa sitä tulee vielä vastustaa ja tämän johdosta tämä hallituksen esitys tulisi hylätä

valiokunta pitää selvänä että asetuksessa säädetty tilapäisyyden vaatimus ei voi tarkoittaa muuta kuin että kyseessä oleva toiminta ei voi olla jatkuvaa

valiokunnan liikenne ja viestintäministeriöstä saaman perusteellisen selvityksen pohjalta valiokunta arvioi että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa

arvoisa puhemies

johonkinhan se raja on vedettävä ja tässä kohtaa se nyt on vedetty johonkin kohtaan

valiokunta edellyttää että liikenne ja viestintäministeriö arvioi kattavasti lakimuutoksen käytännön vaikutuksia ja mahdollisia muutostarpeita

nämä verotuksen yksityiskohdat on aukikirjoitettu siinä meidän varjobudjetissamme elikkä sieltä löydätte tarkat vastaukset kysymyksiinne

lisäksi valiokunta korostaa että valtioneuvoston tulee huolehtia valvontaviranomaisten toiminnan edellytyksistä eun tavaraliikennelupa asetuksen noudattamisen varmistamiseksi

edustaja viitaselle minä vastaan kuitenkin nyt semmoisen että ehkäpä tässä kohtaa olennaisinta on se että meidän puheemme ovat olleet samoja ennen ja jälkeen vaalien

eu tason sääntelyn aiheuttamien mahdollisten lieve ilmiöiden ehkäisemiseksi on osallistuttava aktiivisesti myös asiaa koskevan eu tason jatkovalmisteluun ja tuotava valmistelussa voimakkaasti esille suomen olosuhteisiin liittyvät erityispiirteet

suomen kansa tulee ne veikkaukseni perusteella näkemään jo syksyllä kun tulemme istuntotauolta tänne takaisin

hallitus on tehnyt kehykset hyvinkin pitkälle semmoisien laskelmien perusteella joissa toisin kuin aikaisemmin on toimittu otetaan huomioon seurannaisvaikutukset

tässä on sitten myös kahden puolueen esittämä vastalause mutta kuten kuulitte asia on kohtalaisen monimutkainen ja kuulemisessa tuodut tiedot ja tilastot lukemat olivat omiaan vielä sekoittamaan sitä joten tämä on ollut hankala käsitellä

kuten kaikki tiedämme suomen pankki antoi aika lailla negatiivisen ennusteen ja ampui juuri pohjan pois hallituksen kaikilta esityksiltä

mutta kuten tuossa johtopäätöksessä todetaan niin tämä on tässä tilanteessa ainoa ja väistämätön vaihtoehto

koska hallitusohjelmassa salin vasen ja oikea laita yhdessä ovat päättäneet että siellä nämä perälautakirjaukset otetaan käyttöön talouden niin vaatiessa niin syksyllä suomen kansa löytää edestään valtavat leikkauslistat

hallituksen laskelmat

tämä on mielenkiintoinen kuvio muutenkin kuinka paljon laskelmat pitävät paikkansa

esimerkiksi mittoja ja massoja koskevasta esityksestä on laskettu hyötyjä ja ne hyödyt on saatavissa vain ja ainoastaan jos tämä esitys voidaan ottaa täysimääräisesti käyttöön

arvoisa puhemies

se raja on tosiaan tuossa kohtaa muun muassa sen takia ettei se koskisi hyviä asioita tekeviä säätiöitä kuten esimerkiksi linnanmäkeä minkä edustaja kataja tästä nosti esille

mutta tarvitsee kyllä ihailla sitä itsetunnon määrää mikä edustaja viitasella on että me puhumme yhtä ja teemme toista ja tässä kohtaa tulkitsen että se toinen on nimenomaan sitä toista

edustaja jungner te olette oikeassa vaikuttaminen on tuskaista mutta olen kyllä yllättynyt siitä kuinka paljon perussuomalaisten sormenjälki nykypolitiikassa näkyy

toinen mistä tulee negatiivista vielä suuremmassa määrin on yleensäkin perusväylänpitorahojen valtava aukko

youtubesta löytää hyviä vaalipuheita missä on paljon asiaa mutta vähemmän sitten niitä tekoja ainakin toisenlaisia ja jos vielä on tosiaan epäselvyyksiä perussuomalaisten verolinjoista ja vaaliohjelmista niin suosittelen myös lukemista ja asioiden sisäistämistä ja kysyä saa toki koska tahansa

hallitus ei pidä meidän infrastamme huolta ei tieinfrasta ei homekouluista ei reagoi niihin hätähuutoihin mitä kentältä kuuluu

kysyitte myös sitä mitä jos kolmen vuoden päästä hallitus onnistuukin linjassaan että mitä me vastaamme kannattajille

olikos se nyt edustaja lipponen kun puhui että eurooppa on markkina alue

se on nimenomaan tärkeä kysymys

tämä pelastustoimen uudistus on tosiaan tehty poliittisessa ohjauksessa säästöjen sanelemana ilman kunnon selvityksiä ja tilastoihin ja faktoihin perustuvaa tietoa

alkoholin kohdalla nimenomaan veron nostot ovat aina vaikuttaneet siihen että laivalta tuodaan entistä enemmän alkoholia

oliko näin

joo kyllä

samoin tulisi käymään tupakan kohdalla jos tehtäisiin esimerkiksi niin että tupakan verotuotot vastaisivat niitä menoja mitä yhteiskunta kohtaa tupakoinnin johdosta

joo kyllä eurooppa on markkina alueemme päämarkkina alueemme ei euro ei eu vaan eurooppa

oletteko käynnistämässä nyt tavallaan jälkijättöisesti nämä tarvittavat selvitykset ja selvitykset myös seuraavaa uudistusta varten koska tuskin tämä viimeiseksi jää

arvoisa puhemies

tämäkin on vain siirtoa hankkeista perusväylänpitoon eli kokonaisrahasumma ei nouse yhtään

taloustaantuma tulisi lama tulisi

sehän nousisi aivan tolkuttoman isoksi ja käytännössä niitä verotuloja ei tulisi koska ne laivattaisiin sitten muualta tai salakuljetettaisiin

esimerkiksi saksan päätöksestä luopua ydinvoimasta tein kirjallisen kysymyksen josta voitte katsoa tarkemmin mutta siellähän on esimerkiksi ruskohiilen poltto lisääntynyt ja se nyt ei liene se paras mahdollinen vaihtoehto

käynnistättekö myös kunnon selvitykset siitä ja seurannan siitä miten laskevat kuntien valtionosuudet tulevat vaikuttamaan pelastustoimen toimintaan ja siihen kunnon seurannan

mutta tämähän ei tee niin koska ne kaikki ketkä nyt tällä hetkellä polttavat saavat polttaa ja tämä ei muuta sen tupakka askin hintaa mitenkään

aikooko ministeri osaltaan turvata porin tulvasuojelun sen että se ruoppaaminen on mahdollista myös tällä natura alueella

me otamme lainaa aluksi hieman enemmän että saadaan korjattua näitä asioita mutta kokonaisuutena vähemmän

ja jos me otamme sitten tämän toisen maan minkä edustaja tynkkynen nosti esille tanskan niin tanska on huomattavissa ongelmissa tuulivoimansa kanssa

sitten olen kysynyt jo parissakin keskustelussa eri ministerien kantaa projektiin talkkarit takaisin

vastuullinen poliitikko laskee kunnolla perusteellisesti eurot ja käyttää ne sinne missä on järkevä niitä käyttää

silloin kun tuulee kaikki on hyvin ja silloin sitä riittää jopa myyntiin asti mutta vastavuoroisesti tuontisähköriippuvuus on lisääntynyt niinä kertoina ainakin kun ei tuule eli suurissa ongelmissa ovat

talkkarit varmasti huomaisivat jo syntyvän ongelman ja se olisi tavallaan ennalta ehkäisevää toimintaa

näin ollen on pidettävä rattaat pyörimässä kotimaisen kysynnän avulla ja pitkällä tähtäimellä haettava apua kasvavista kehittyvistä maista ja erityisesti venäjältä

tätä negatiivista puolta tästä laivauksesta tai tämmöisestä ei tulisi sen kertakiellon takia tavallaan kieltolain kaltaisen silloin vaan tämä on joustava ja se on sen hienoin ominaisuus

keskustelussa on monta kertaa noussut esille tämä venäläisyys elikkä rosatomin osuus tässä ja se mitä ongelmia se aiheuttaa kenenkin mielikuvissa